on harmillista kuinka johtavat ministerimme pääministeri katainen ja valtiovarainministeri urpilainen ovat keskittyneet niin paljon euroopan ongelmiin euron ongelmiin ovat hämmentäneet niissä ja samalla siirtäneet itse ongelman ratkaisua hamaan tulevaisuuteen

siirryttäessä pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä myös länsimaiden energiatarpeen on pienennyttävä huomattavasti ja tarvitaan esimerkiksi liikenteeseen ja asumiseen liittyviä energiatehokkaita ratkaisuja

eli nyt jo meillä on hyvin kriittinen tilanne menossa ja jos tällä hetkellä tehdään näitä suuria leikkauksia laitoshoidon puolella ollaan vielä suuremmissa ongelmissa muutaman vuoden kuluttua

myös näissä kaksikielisissä kunnissa on pääomia on sosiaalista pääomaa joka tuo hyvinvointia asukkaille

on tärkeää että kestävän kehityksen mukaiseen elämään kannustetaan ja opetetaan jo päiväkodeissa ja kouluissa

ministeri stubbin mukaan nyt toimitaan koplaamatta mitään

salolainen totesi tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus käydä laajempaa dialogia ympäristökysymyksistä venäjän kanssa joten tilaisuus tulisi myös hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti

siinä oppositioedustaja urpilainen erittäin selväsanaisesti ja voimakkaasti sanoi että sdp ei tule hyväksymään eikä ajamaan kuntien pakkoliitoksia mihin ministeri katainen heti perään että ei myöskään kokoomus

tämä asuntojen kallis hinta huolimatta halpatyövoimasta on jotenkin käsittämätöntä

myös yrityksiä on kannustettava toimimaan ympäristöystävällisesti

mutta on hyvä pohtia myös sitä miksi tätä vaurautta ja hyvinvointia sitten kertyy enemmän ruotsinkielisille kuin suomenkielisille

meiltä tulee lukuisia hyviä korjaavia verotusehdotuksia kun meidän varjobudjettimme tässä syksyn aikana valmistuu

suomen omakotiliitto vastusti uutta lakia ennen kaikkea siksi että lain laskennallinen energiamuotokertoimella painotettu energiatodistus on epäoikeudenmukainen vanhoille pientaloille

onko kysymys siitä että meillä ei ole lainkaan kilpailua tai siitä että rakennusliikkeet ovat vain rajattoman ja pohjattoman rahanahneita ja haluavat maksimaaliset voitot

asia on huomioitava kaikissa palkkaneuvotteluissa

matalapalkka alojen on päästävä eroon prosenttikorotuksista sillä juuri ne ovat lisänneet ja lisäävät palkkaeroja suomessa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

valitettavasti korruptiivisten virkanimitysten perinne meillä on valtion ja kuntien nimityksissä niin vahvasti juurtunut että useimmat poliittiset päättäjät eivät edes näytä mieltävän toimivansa korruptiivisesti ja perustuslakia rikkoen

voisiko se johtua siitä että kautta aikojen ruotsinkielisillä on ollut parempi koulutusjärjestelmä joka takaa heille paremmat työpaikat

jos ne neuvottelut ovat niin hankalia palauttamisen suhteen että vankeja ei saada palautettua heidän kotimaihinsa kärsimään rangaistusta niin olisiko mitenkään mahdollista että yritettäisiin vaikka ostopalvelusopimuksella virosta tai venäjältä hankkia näitä palveluja heidän kansalaisilleen ettei heidän tarvitse suomen kalliissa vankilalaitoksessa näitä päiviä istua vaan saisivat sitten istua kotimaassa ja suomen valtio hieman tukisi tätä

perussuomalaiset ovat huolissaan ilmastonmuutoksen mukanaan tuomista ongelmista kuten lisääntyneistä luonnonkatastrofeista ja kehitysmaita uhkaavasta vesipulasta

esimerkiksi voin ottaa kunta ja sote uudistuksen joka on tuotu aivan raakileena eduskuntakäsittelyyn

omakotiliiton laskelmien mukaan energiatodistuksen ero todelliseen kulutukseen voi olla huomattava jopa moninkertainen

jätemateriaaleja hyödyntämällä on mahdollista saavuttaa merkittäviä päästövähennyksiä ja tulevaisuudessa jätteiden kierrättämiseen ja hyödyntämiseen tuleekin panostaa entistä enemmän

helsingissä on mielestäni hyvin toiminut tämä hitasrakentaminen ja toivottavasti sen tapaista rakentamista voidaan edistää pääkaupunkiseudulla ja miksei muuallakin maassa

edustaja brax totesi äsken että hän on osallistunut tähän muutosprosessiin parikymmentä vuotta joten todella on pitkään ja hartaudella tätä uudistusta tehty ja nyt lopputulos on näin mitätön harmillista

rakentamismääräyksien soveltamisessa on ollut runsaasti puutteita tähänkin asti joten lienee ennenaikaista lausua kiitoksia

se tarkoittaa sitä että me pidämme sen minkä olemme äänestäjille luvanneet joten emme voi lähteä syömään sanojamme niin kuin tässä nyt on nähty kuinka nämä hallitusaitiossa istuvat puolueet ovat tehneet

perussuomalaisten mielestä energiantuotannossa on myös tärkeää hyödyntää kaikki nyt metsiin jäävä hake ja kehittää sen korjuumenetelmiä

kutsun tänne todistajakseni hallituspuolueiden piiristä erään etevän korkean laintuntijan yli puoluerajojen arvostetun sosialidemokraatin eduskuntamme oikeusasiamiehenä ja euroopan unionin oikeusasiamiehenä toimineen jacob södermanin

omakotiliitto totesi että energiamuotokerroin rankaisee kohtuuttomasti erityisesti sähkölämmittäjiä joita on suomessa lähes puoli miljoonaa

hallituksella on nyt edessään vaativa tehtävä ohjata lainsäädännön sekä muiden keinojen avulla energian lisäsäästämiseen ja haitallisten päästöjen vähentämiseen

homerakennukset puhuttavat paljon

ennen kaikkea tässä kritisoitiin perussuomalaisten ryhmäpuheessa esille otettuja asioita liittyen tiettyihin veroratkaisuihin

meidän tulisi nykyistä voimakkaammin tukea myös metsä ja karjatalouden sivutuotteita hyödyntäviä pienvoimalahankkeita kylissä ja maatiloilla

arvoisa puhemies

kokonaan emme niistä pääse eroon mutta nuoria naisia on kannustettava hakeutumaan perinteisille miesvaltaisille aloille ja päinvastoin

olennaisinta näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on uusiutuvien energiamuotojen kuten aurinko tuuli ja vesivoiman käyttöönoton tukeminen

nyt meillä olisi ollut hyvä mahdollisuus parantaa tilannetta mutta siihen ei kuitenkaan sitten hallituspuolueilla riittänyt tahtoa

esitän seuraavassa lyhyesti ydinsanoman suomen kuvalehden haastattelusta joka julkistettiin aikaisemmin tänä vuonna

toteaisin tässä että perussuomalaisille on tärkeätä pitää koko suomi asuttuna

pikavippiongelmat ovat yksi myrkky joka on monen yksityishenkilön talouden sekoittanut täysin

niinpä emme voi hyväksyä sitä että polttonesteiden verotustasoa on korotettu huomattavasti

söderman katsoo että virkanimityksissä toistuvasti rikotaan perustuslakia

suurimpia ongelmat ovat olleet julkisissa rakennuksissa kuten kouluissa ja sairaaloissa

muun muassa suomen kiinteistönvälittäjäliitto ry kritisoi uutta lakia koska rakennuksen energialuokka ei kerro ostajille euromääräistä kulutusta eikä todistus siten palvele asuntokaupassa tarkoituksenmukaisella tavalla

perussuomalaisten mielestä ihmisten hoitamisen pitää olla yhtä arvokasta kuin koneen käyttämisen mutta asia ei korjaannu koneen käyttäjää haukkumalla vaan maksamalla enemmän palkkaa hoivatyöntekijälle

se tarkoittaa automaattisesti sitä että haja asutusalueiden oman auton käyttökustannukset tulevat nousemaan paljon joten asunnon ja työpaikan väliset matkakustannukset ovat kohta sillä tasolla että kukaan suomalainen ei voi asua maaseudulla vaan hänen täytyy muuttaa kaupunkiin

unohtaa ei sovi myöskään uusien lämmitysmuotojen eikä bioenergian ja polttoaineiden tarjoamia mahdollisuuksia

kun on ministeriöissä tehty nimityspäätöksiä niin aika usein rkpn jäsen on saanut merkittäviä virkoja

tämä on tietysti jossain määrin tulkinnanvaraista mutta minusta kyseessä on pohjimmiltaan rikos koska syrjintämääräysten rikkominen on kriminalisoitu

on aivan kauhistuttavaa kuinka suomessa sallitaan pienituloisten ja vähävaraisten ihmisten riisto näiden pikavippien muodossa

kööpenhaminan ilmastoneuvotteluissa suomen kannalta tärkeitä ovat kehittyneiden maiden hiilinielujen määrittely ja niihin liittyvät laskentamallit

vastuu ilmastonmuutoksen hillitsemisestä kuuluu jokaiselle meistä

arvoisa puhemies

esimerkiksi eva biaudet on saanut jäsenkirjan perusteella sellaisen viran johon hänellä ei ollut muodollista pätevyyttä

meillä ei ole varaa olla toimimatta mutta yksittäistä kansalaista ei saa asettaa kaiken maksumieheksi

perustuslain syrjintäkieltoa ei ole oikein koskaan noudatettu vaan käytäntö on valunut avoimiin poliittisiin virkanimityksiin

on hyvä että tällainen ohjelma on olemassa mutta se ei yksin riitä

pikavippilainsäädäntöä on hieman muutettu mutta tämä muutos on ollut täysin riittämätön kun ajatellaan ongelmien lukumäärää ja laatua sitä kuinka tuomioistuimet joutuvat käsittelemään näitä asioita ja kuinka kansalaiset menettävät luottotietonsa ja sitä kautta eivät pysty hoitamaan käytännön asioita

me emme voi hyväksyä sellaista politiikkaa

vuosina jolloin metsiä hakataan suomessa runsaasti voi joillakin malleilla syntyä laskennallista päästöä vaikka tosiasiassa hakkuusäästöjä kertyy joka vuosi

lisäksi on useita muita tapauksia joissa rkpn jäsenkirjan perusteella on päästy sellaisen virkaan tai toimeen jossa sitten on samassa hakuprosessissa syrjitty selkeästi suomenkielisiä ja pätevämpiäkin hakijoita

valiokunnan lausunnossa todetaan että tilanne ei ole kymmenen viimeisen vuoden aikana parantunut vaikka toimintatapoja on pyritty kehittämään sekä viranomaisohjauksen keinoin että kiinteistö ja rakennusalan vapaaehtoisin toimin

perussuomalaisten ja useiden uutta lakia vastustaneiden järjestöjen ja kansalaisten epäilyt lain tarkoituksenmukaisuudesta ja sen toimivuudesta käytännössä näyttävät käyneen toteen

täällä on hyvin paljon korostettu tasa arvoa ja yhdenvertaisuutta mutta olen kyllä vahvasti sitä mieltä että pieni vähemmistö saa sortaa suomessa suurta enemmistöä

edelleen söderman jatkaa

pahimmassa tapauksessa tästä aiheutuu meille valtavat kustannukset valtioneuvoston tiedonannossa puhutaan jopa sadoista miljoonista euroista vuodessa

oikeuskanslerin tai oikeusasiamiehen pitäisi tutkia yksi tällainen nimitys perusteellisesti

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys jossa ehdotetaan kansainvälisiä isyyskysymyksiä koskevan lainsäädännön uudistamista on mielestäni paikallaan

johtuuko se siitä että tämän pienen vähemmistön hanskassa on paljon säätiörahaa paljon kapitaalia ja sitä kautta vaikutusvaltaa myös vaaleihin koska tiedetään että rkp saa hyvin paljon rahoitusta pääomapiireiltä

tämä vapaaehtoisuus pitäisi muuttaa pakoksi ja kuntien rakentamisvalvonnan vastuusta pitäisi tehdä nykyistä konkreettisempaa ja velvoittavampaa

näkeekö ministeri henriksson tämän asian jotenkin ongelmana

oikeutettu kysymys on myös se voiko johtajan työpanos yrityksen tulokseen olla todella satakertainen rivityöntekijöiden palkkaan verrattuna

näin tapahtuu myös muille puolueille riippuen vähän siitä missä on enemmän suosiota ja missä vähemmän suosiota

euroopan ihmisoikeustuomioistuin on lukuisia kertoja huomauttanut suomen valtiota siitä että meidän oikeudenkäynnit kestävät liian kauan

on hämmästyttävää että suomessa monesti omaisuutta suojataan paremmin kuin kansalaisen fyysistä koskemattomuutta

onko tämä hänen mielestään oikeudenmukaista että pätevämpi suomenkielinen sivuutetaan viranhakuprosessissa kun rkpläinen ottaa sen viran

mikäli hiilinieluista kuitenkin aiheutuu suomelle kustannuksia on tärkeää että ne eivät lankea yksin metsänomistajien maksettaviksi vaan jakautuvat oikeudenmukaisesti kaikkien päästöjä aiheuttavien sektoreiden kesken

nämä rakennusvalvojat pitäisi saada henkilökohtaiseen vastuuseen siitä jos ovat katsoneet läpi sormiensa vakavia rakennusvirheitä

yhteiskuntamme on muuttunut paljon viime vuosien aikana ja kuten lakivaliokunnan mietinnössä todetaan ovat kansainväliset isyyskysymykset lisääntyneet ja monimutkaistuneet perhesuhteiden kansainvälistymisen myötä

kun verrataan näitä sanktioita joita erilaisista rikostyypeistä annetaan niin tuntuu vain siltä että fyysiseen koskemattomuuteen kajoaminen ei ole niin vakava rikos kuin omaisuusrikokset

laki on epäoikeudenmukainen myös siksi että kulutuksen laskennallinen määritys perustuu annettuihin laskentamuotokertoimiin ei todelliseen kulutukseen

olisikin toivottavaa että hallitus ottaisi todesta sen ja myöntäisi tuomioistuimille riittävästi varoja jotta näistä huomautuksista päästään

suomen metsien hiilinielu vastaa jopa puolta muiden sektoreiden hiilipäästöstä minkä perusteella metsänomistajille olisi perusteltua maksaa korvausta ilmastopalveluista

niillä äänillä ei ole ollut minkäänlaista merkitystä ja äänestäjien kannalta on todella valitettavaa että jos on tietyn puolueen kannattajia paljon jossakin vaalipiirissä ja sitten he tietävät etukäteen että on riskinä että heidän puolueestaan kukaan ei tule valituksi niin he saattavat helposti jäädä kotiin ja ajatella että ei sillä minun äänelläni ole mitään merkitystä

sekä maahanmuuttajaperheiden että niiden perheiden määrä joissa vain toinen vanhempi on suomalainen on kasvanut maassamme ja voidaan odottaa samanlaisen kehityksen jatkuvan myös tulevaisuudessa

eduskunta edellyttää että ammatilliseen perustutkintoon sisällytetään liikuntaa ja terveystietoa vastaavissa määrin kuin lukiokoulutuksessa

täytyy toivoa tämän lakialoitteen suhteen että se johtaa myös toimenpiteisiin hallituspuolueitten edustajien taholta

perussuomalaiset pitävät uuden lain hankaluutena myös sitä että energiatodistusten laatijoiden pätevyysvaatimuksiin liittyy liikaa tulkinnanvaraisuutta

jacob södermanin viisaisiin lakia kunnioittaviin lausumiin nojautuen vetoan lopuksi erityisesti hallituspuolueiden edustajiin ja teidän joukossanne erityisesti sosialidemokraatteihin että yhdessä nyt kitkemme suomesta rakenteellisen korruption viimeisen suuren linnakkeen

näistä tällaisista suomenkielisiä karkeasti syrjivistä opiskelijavalinnoista pitäisi ensi tilassa päästä eroon

useat kansalaiset ovat tämän kevään aikana lähestyneet minua sillä he tuntevat turvattomuutta

perussuomalaiset pitävät yhteisten ilmastotavoitteiden asettamista tärkeänä mutta muistutamme että vaikka neuvottelemme osana euta tulee suomen valtuuskunnan ensisijaisesti pitää huolta kansallisista eduistamme

on tärkeää että perhesuhteita käsittelevien lakien lähtökohtana aina on perheiden ja ennen kaikkea lasten etu

on hämmästyttävää että tähän maaliin ei päästy kun tätä mietintöä on laadittu ja kun hallituksen esitystä on tehty

lisäksi energiatodistus on kohtuuttoman kallis ja tuo siten turhia ylimääräisiä kustannuksia erityisesti vanhoissa omakotitaloissa asuville koska todistus on pakollinen sekä myytäessä että vuokrattaessa

erityisesti vanhemmat ihmiset eläkeläiset ovat huolissaan siitä että kun he ovat kotonaan kotipiirissään käyvät kaupassa niin heidän naapurinsa ja jotkut heistä itse ovat joutuneet rikollisten uhreiksi

sama koskettaa myös oikeustieteellisen tiedekunnan valintoja joissa ruotsinkieliset tunkevat ohittavat suomenkieliset joilla on

haluaisin itse että näitä sanktioita tullaan kiristämään ihan tämän lakialoitteen mukaisesti ja toivoisin myös että ne sanktiot ovat sellaisia että ne johtavat kunnolliseen rangaistukseen ja myös vankilassa

vaalilakia yritettiin uudistaa jossain vaiheessa myös siten että oltaisiin otettu käyttöön tasausjärjestelmä valtakunnallisesti

kaikkein tärkeintä ihmisille on terveys ja sitä kautta työkyky hyvinvointi elämänhallinta joten ei voida koskaan liikaa korostaa sitä että myös kouluissa pitäisi opettaa liikuntaa mahdollisimman paljon

uudet pelisäännöt toivon mukaan helpottavat myös suomalaisten maistraattien ja tuomioistuinten työtä isyys ja myös elatuskysymyksiin liittyen

syrjäseudulla sijaitsevan vanhan pienrakennuksen ollessa kyseessä saattaa energiatodistuksen hankkiminen nielaista jopa parin kuukauden vuokratuoton mikä tietenkin lisää asumiskustannuksia

itse olisin ollut tämän mallin kannalla koska se olisi ollut kaikkein oikeudenmukaisin järjestelmä vaikkakin se edellytti hieman monimutkaisempia laskutoimituksia kuin tämä meidän nykyinen järjestelmämme

jokaisen on maksettava veroja maksukykynsä mukaan jotta valtio ja kunnat kykenevät myös tulevaisuudessa ylläpitämään pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa

ovat aika ikäviä nämä kriminaalipoliittiset linjaukset joita on tehty edellisen hallituksen aikana ja tämän nykyisenkin hallituksen aikana että näitä vankilatuomioita on alettu muuntamaan pantarangaistukseksi joista monet rikoksen uhrit eivät miellä ollenkaan että ne olisivat rangaistuksia

arvoisa puhemies

rikolliset menevät röyhkeästi vanhusten koteihin he röyhkeästi ryöstävät vanhusten rahoja ja koruja

hallituksen esityksessä ehdotetaan että vieraassa valtiossa annetut isyysratkaisut ovat suomessa voimassa ilman erillistä vahvistusta mutta ulkomaalaisten ratkaisujen tunnustamisesta voidaan kuitenkin kieltäytyä tietyissä tapauksissa esimerkiksi silloin kun isyysratkaisu on suomen oikeusjärjestyksen perusteiden vastainen

myös itse olen lukuisia kertoja ottanut esille sen että liikunnasta pitäisi saada elämäntapa jokaiselle yksilölle ja jokaiselle yksilölle pitäisi löytää sellainen liikuntalaji joka häntä erityisesti kiinnostaa

on ehdottoman tärkeätä että poliisilla on riittävästi resursseja jotta näihin rikoksiin voidaan puuttua mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti

siihen kuuluvat asuinkunnasta riippumatta kaikille kansalaisille tarjottavat laadukkaat peruspalvelut

on todella ikävää että tasausjärjestelmää ei otettu käyttöön mutta ilmeisesti eräissä puolueissa laskettiin kylmästi että ne tulevat menettämään muutamia kansanedustajapaikkoja ja sen takia ei sitten siihen järjestelmään ollut haluja siirtyä

perussuomalaisten mielestä oikeudenmukaisen verotuksen lähtökohta on se että tulojen kasvaessa myös verotus kiristyy